tämä eläkeoikeus perustuu nimenomaan vuosiansioitten perusteella olevaan eläkkeeseen ja sitä kautta se yhdenmukaistuu näitten muiden eläkkeensaajien kanssa

kun jatkossa maksusta aiheutuva aukko sosiaaliturvan rahoitukseen aiotaan kattaa energiaveroilla ja työeläkemaksujen korotuksilla ei kuntien asemaan ja tilanteeseen ole juurikaan odotettavissa kuitenkaan todellista helpotusta

arvoisa herra puhemies

varautumisaikaa olisi ollut yllin kyllin mutta nyt tämä epämääräinen lakiesitys tuotiin nopeasti valmisteltuna opetusministeriön kautta eduskuntaan ja käsittely oli niin tiukasti aikataulutettu sosiaali ja terveysvaliokunnassakin ettei edes perustuslakivaliokunnan lausunnolle ollut aikaa vaikka näin olisi ehdottomasti pitänyt tehdä

hallitus perustelee kelamaksun poistoa vahvasti työllisyyden parantamisella

kun myös hyvinvointi ja pahoinvointi tulkitaan oppimisprosessiksi tarve näiden kahden tehtävän yhdistämiseen tulee myös yhä ilmeisemmäksi

siltä osin tämä tulee yksinkertaistamaan tätä eläkelaskentaperustetta ja yhdenmukaistumaan muiden eläkejärjestelmiä

koulun pitää huomioida lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hänen oppimisensa myös hyvinvointikäyttäytymiseen

tästä syystä esitän että kansaneläkkeen maksuun liittyvä lainsäädäntö menee myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan kuultavaksi

oppositio on toistuvasti vaatinut hallitusta vastaamaan kuntien hätähuutoon lisäämällä aidosti kuntien valtionosuuksia

keskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pääty laakeita tämä kerta toinen käsi eläkejärjestelmien kanssa

myönteistä on myös se että yhteiskunnan avautumisen ja venäjän talouskasvun myötä rajaliikenne kasvaa todella kovaa vauhtia

riittävän pienillä opetusryhmillä koulujen yhteisöllisyyden lisäämisellä ja hyvällä oppilashuollolla voidaan parantaa tuloksia niin lasten oppimisen kuin heidän hyvinvointinsakin osalta

nyt hallitus rehvastelee ja kehuu satojen miljoonien lisäyksillä jotka ovat kuitenkin pelkkää kuntien verotulojen laskun kompensointia ja kustannustason nousun korvaamista

kelan asiakaspalvelun painopisteet olivat sähköisessä asioinnissa

tämä on hämmästyttävää sillä hallituksen esitys on täysin ristiriidassa sosiaali ja terveyspolitiikan yleisten tavoitteiden sekä yhteiskunnassamme olevien eri kehittämishankkeiden ja alan asiantuntijoiden näkemysten kanssa

aitoa lisärahaa jolla esimerkiksi lisääntyviä vanhustenhoidon tai lastensuojelun menoja voitaisiin kattaa tai sijoittaa ennalta ehkäisevään työhön sellaista rahaa ei hallitukselta tahdo millään löytyä

peltosen tekemää esitystä mietinnön perustelutekstin lisäyksen osalta

hyvinvointiongelmat ovat viime laman seurauksena kärjistyneet yhteiskunnassamme ja työtoiminnan piirissä on yhä enemmän ihmisiä joilla on aiempaa monimutkaisempia ja vaikeampia ongelmia

kelan asiakaspuhelinpalvelua kehitettiin ja vahvistettiin ja myös muutamia toimistoja lakkautettiin mutta käytännössä tällä hetkellä toimistopalveluja kuitenkin hyödynnetään

hyvinvointi ja terveyspolitiikan tavoitteena on vähentää terveyseroja lisätä tasa arvoa ja parantaa ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia

kelamaksun poisto uhkaa nyt hukkua pieninä murusina työnantajakenttään kun välittömiä työllisyysvaikutuksia ja tulevaisuuden kustannussäästöä saataisiin aikaan sijoittamalla vastaava summa esimerkiksi julkiseen palvelutuotantoon tai tulevaisuuden energia investointeihin

jos työtoimintaa halutaan järjestää siten että sillä olisi todellisia vaikutuksia ihmisten työllistämispolun löytymiseen tai edes elämänhallintaan on toiminnan oltava valmentavaa ja entistä henkilökohtaisempaa

kuultavat ovat korostaneet että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun tulee määräytyä yhdenvertaisten periaatteiden mukaisesti kaikkien työnantajien osalta

tältä osin tällä liikenteellä ja sen sujuvuudella on merkitystä koko suomelle ei ainoastaan etelä karjalalle vaan koko meidän suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle

tämän lisäksi meillä on yhteispalvelupisteitä ja työvoimapalvelukeskuksen kanssa yhteistä toimintaa joka on myös erittäin tärkeää ja hyvää toimintaa

arvoisa puhemies

palvelusetelilainsäädäntö vaikuttaa koko sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmäämme niin rahoitusjärjestelmään palvelurakenteisiin palveluiden tarjontaan kuin kuntalaisten mahdollisuuteen saada tarvittavia palveluja

hallituksen esitys ehdottaa että eduskunta hyväksyy valtiosopimuksen jolla pyritään talous ja rahaliiton vakauden lisäämiseen yhdistämällä siihen sitovia toimia joilla jäsenmaiden talouspolitiikkaa sovitetaan yhteen yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti

arvoisa puhemies

hallitus nakertaa kansaneläkkeiden rahoitukseen reilusti yli miljardin suuruisen loven jonka korvaavasta rahoituksesta ei tunnu olevan juuri mitään käsitystä

asiakaspalvelua arvioidaan jatkuvasti jotta pystytään kehittämään toimintaa

tällä hetkellä laki on erittäin yksiselitteinen

hallituksen esityksen mukaan ensi vuonna maksun poistamisen kustannukset rahoitetaan vain valtion lainanottoa lisäämällä ja jatkossa korottamalla sähkön polttoöljyn kivihiilen ja maakaasun valmisteveroa

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan työnantaja joka on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuslain perusteella on velvollinen myös maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun jonka määrä vahvistetaan vuosittain asetuksella

tarkoituksena on vahvistaa osapuolten julkisen talouden hoitamisen kurinalaisuutta ja talouspolitiikkojen yhteensovitettavuutta sekä parantaa talouden ohjausta ja hallintaa

tähän saakka tavoitteena on ollut turvata yhteisistä verovaroista kaikille kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä monipuolisten ja laadukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden piiriin

siinä mielessä suuret kiitokset kelan työntekijöille koska tämä on tarkoittanut myös sitä että he ovat vahvasti sitoutuneet kelan kehittämiseen heitä voi aidosti sanoa kelalaisiksi ja heille on kunniakysymys se että asiakaspalvelu toimii

eli sopimuksella pyritään nykyistä tehokkaammin sitomaan rahaliiton jäsenmaat budjettikurin tavoitteisiin

maksuperusteet ovat laissa selkeästi ja täsmällisesti määrätyt

korvaavalle rahoitukselle hallitus ei esitä mitään vaikutus ja kohtaantoarviota

hallituksen esityksen yksi suurimpia ongelmia on että tämän lain myötä puretaan sosiaali ja terveydenhuollosta yhtenäinen säädelty asiakasmaksujärjestelmä

suurena kysymyksenä on kuitenkin se että käytännössä sopimus merkitsee osittaista talouspoliittisen päätösvallan siirtämistä pois kansalliselta tasolta euroopan unionin komissiolle ja siten kyseessä on myös erittäin merkittävä periaatteellinen ratkaisu

se on myös tarkoittanut sitä että kelan työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon ylitöitä ja sitä kautta olemaan hyvin joustavia tässä tilanteessa mikä yhteiskunnassa on

asiakkaan maksama osuus palveluista tulee nousemaan ja koko maksujärjestelmästä tulee entistä vaikeaselkoisempi ja vaikeasti hallittava

elinkeinoelämän sisällä kyseessä on eräänlainen tulonsiirto jossa kelamaksun poisto kohdistuu voimakkaammin toisiin yrityksiin ja toisaalta energiaveron nostaminen voimakkaammin täysin toisiin yrityksiin

kelan valtuutetut seurasivat säännöllisesti muun muassa näitten eri etuusmenojen läpimenoaikoja sekä sitten erilaisia kelan rahoituskysymyksiä finanssi ja talouskriisin vaikutuksia kelaan ja monia muita asioita

haluammeko että kuntouttava työtoiminta on ihmistä aidosti kuntouttavaa ja hänen elämänhallintaansa lisäävää toimintaa jossa myös toimivilla sosiaali ja terveydenhuollon tukipalveluilla on olennainen rooli ihmisen kuntouttamisessa

ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä tahoja jotka ovat edesauttaneet tämän lakiesityksen ja kokeilun tulemista eduskuntaan

tavoitteen tulisi olla päinvastainen

yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä monikanavaista rahoitusjärjestelmää sekä pitää asiakkaiden omavastuut kohtuullisina säätämällä niitä yksiselitteisesti

voisi todeta että tämä on niitä ensimmäisiä hyviä myönteisiä asioita joita on myös kirjattu olemassa olevaan hallitusohjelmaan

kotitalouksien osalta verojen kohdentumista ja sen vaikutuksia ei ole valtiovarainministeriössä yritetty tarkasti selvittää

jos kunta päättää ottaa palvelusetelin käyttöön voi kukin kunta itse päättää omat kriteerit ja perusteet palvelusetelin arvolle niin tulosidonnais kuin myös tasamaksun osalta

vai haluammeko että työtoiminta on pitkäaikaistyöttömiä säilövää ja kyykyttävää toimintaa jonka tärkein tavoite on uhata muutenkin turvattomassa asemassa olevaa vähimmäistoimeentulolla olevaa ihmistä tukien menettämisellä

tarkoituksena oli että meillä oli muutamia säännöllisiä asioita joiden pohjalta sitten pystymme arvioimaan miten kelan palvelut toimivat

ongelmana on myös että palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksun muutokset on nykylain mukaan määrättävä niin että ne jakautuvat palkansaajan ja työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun välillä tasan

perusteluna asialle on tietysti se että myös kaikki elinkeinoelämän kustannukset välittyvät kuluttajien maksettavaksi etenkin sähköyhtiöiden osalta

kyse ei ole kuitenkaan vain valtioiden talouskurista vaan myös yksityisen sektorin liiallisesta velkaantumisesta jonka seurauksena syntyvät yksityisen sektorin laajemmat luotonsaannin ongelmat

tämä kokeilu on tärkeä sillä meidän on vahvistettava ja parannettava opiskelijoiden terveydenhuoltoa niin korkeakouluopiskelijoiden kuin myös toisen asteen opiskelijoiden kohdalla

tämä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti sitä että eri kunnissa palvelusetelin arvo on erilainen ja asiakasmaksun omavastuun lopullinen hinta on erilainen

arvoisa herra puhemies

valitettavasti en voi välttyä tältä jälkimmäiseltä ajatukselta huomioiden miten ylimalkaisesti hallitus on suhtautunut toiminnan sisällölliseen kehittämiseen ja rahoittamiseen

ensinnäkin minun täytyy hämmästellä sitä miten yksi ministeri pystyy pyöräyttämään koko meidän sosiaaliturvajärjestelmämme esimerkiksi kelassa tai sitten vaikuttamaan meidän elinkeinoelämäämme niin vahvasti kuin ministeri katainen on omalta osaltaan tehnyt

arvoisa herra puhemies

ministeri pekkarinen teidän puheenvuoronne korosti ja osoitti oikeastaan entisestään sen että uusiutuvaan energiaan liittyvät esitykset olisi pitänyt käsitellä yhdessä ydinvoimalalupien kanssa

kaiken kaikkiaan tässä yhteydessä olisi pitänyt ehdottomasti osoittaa tarkemmin miten kansaneläkemaksun poisto rahoitetaan kestävästi ja siten että toisaalta teollisuuden tuotantokyky ja toisaalta kansalaisten välinen tasa arvo turvataan eikä työnantajien kelamaksun poistoa siirretä viime kädessä kansalaisten maksettavaksi

hallituksen nyt tekemä esitys johtaa ristiriitaan tämän periaatteen kanssa sillä se tarkoittaisi työnantajan keskimääräisen maksun pienempää korotusta verrattuna palkansaajan maksuun

suurena huolena kun tätä on valmisteltu on ollut nuorten ja nuorten aikuisten pahoinvoinnin lisääntyminen ja nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän jyrkkä kasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana

arvoisa herra puhemies

valtiosopimus edellyttää jäsenvaltioilta julkisen talouden tasapainotavoitteita

jos potilas tai kuntalainen asuu lappeenrannassa tai paltamossa espoossa tai iitissä jokaisessa kunnassa voi olla samasta palvelusta erilainen asiakasmaksu

tämän lisäksi energiatehokkuus ja teknologia olisi pitänyt ottaa huomattavasti vahvemmin esille

kuntien sosiaali ja terveystoimen yhdessä ylläpitämät nuorten työpajat ovat tarjonneet monille nuorille pääsyn työelämään

muistan kun sitä keskusteltua käytiin että teimme selvityksiä muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnassakin

valitettavasti tavallisen ihmisen näkökulmasta hallituksen monet sinänsä hyvät ympäristöverotavoitteet eivät huomioi lainkaan tulonjakovaikutuksia ja ihmisten tosiasiallisia mahdollisuuksia ohjata omaa kulutustaan toivottuun suuntaan

tämän pitäisi olla hallituksen kärkenä

hallitus perustelee palveluseteliä valinnanvapauden lisäämisellä

tämän lisäksi meidän pitäisi asettaa todellakin huomattavasti kunnianhimoisemmat tavoitteet energiansäästölle ja panostaa systemaattisesti kaikilla eri sektoreilla energiansäästöön

mitkään kokeilut joita sillä hetkellä tehtiin eri puolilla suomea tai lähinnä pohjois suomessa eivät puoltaneet työllisyysperusteista kelamaksun poistoa

nuorten syrjäytymisen estäminen on välttämätöntä jotta työllisyysaste voidaan ylläpitää hyvinvointipalvelujen edellyttämällä tasolla väestön ikääntyessä

työttömyysvakuutusmaksujen tarkoituksena on turvata työttö myysetuuksien maksaminen mutta hallitus käyttää työttömyysvakuutusmaksuja huonoon politiikkaansa tässä tapauksessa vaillinaisesti rahoitetun yliopistouudistuksen paikkaamiseen

nyt hallitus on kuitenkin toiminut toiseen suuntaan

tämän lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto opiskelijoiden terveydenhuollon palveluissa on eroja sekä palveluiden sisällössä että niiden saatavuudessa

jos lääkäri tarjoaa asiakkaalle palveluseteliä on lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön velvollisuus selvittää potilaalle palvelusetelin piirissä olevat eri palvelun tarjoajat sekä myös muut palvelu ja hoitovaihtoehdot sairaudenhoidolle

nuorten työpajatoiminnan yhä tärkeämpi tehtävä on valmennus nuoren elämänhallinnan yksilöllinen tukeminen ja arjen hallintataitojen kartuttaminen

tässä yhteydessä toivon että sosiaali ja terveysministeriö eduskunta ja valtiovarainministeriö puuttuisivat tähän suureen epäkohtaan että ihmisten oikeusturva myös tässä muutoksenhakulautakunnassa toimisi

valiokunta piti kuitenkin tärkeänä sitä ettei sopimus estä normaalia suhdannepolitiikkaa kuten elvyttävien toimien ja aktiivisen työvoimapolitiikan harjoittamista

moni yritys ja julkisoikeudellinen laitos on parhaillaan suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja niiden on varmasti vaikea ymmärtää mikseivät ne voisi saada vastaavaa maksun huojennusta vaikka ne täyttävät samat asialliset edellytykset veronmaksukyvyn näkökulmasta

hoitohenkilökunnan on myös selvitettävä potilaalle eri palveluiden ja hoitojen kustannusvaikutukset asiakasmaksut palvelusetelin maksukriteerit ja omavastuut ja sairausvakuutuksen sekä maksukattokertymään liittyvät vaikutukset

käsittelyssä oleva sairausvakuutuslain väliaikainen muuttaminen koskee ammattikorkeakouluopiskelijoiden ter veydenhuollon järjestämiskokeilua sekä lappeenrannassa että seinäjoella

kelan valtuutettujen puheenjohtajana tätä asiaa jouduin tietenkin selvittämään myös vähän tarkemmin

on kuitenkin huomautettava että suomen julkisen talouden tilanne tällä hetkellä on hyvä lähinnä sen vuoksi että suomen rahoitusylijäämäinen työeläkesektori luetaan mukaan julkisen talouden lukuihin

valtuutetut myös kirjelmöivät kahteen otteeseen sosiaali ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle sekä eduskunnalle koskien työnantajan kansaneläkemaksun poistamista ja kelan toiminnan rahoittamista

ensinnäkin kelan rahoitus muuttui totaalisesti sataprosenttisesti budjettiperusteiseksi

pajatoiminta on ollut monelle myös se viimeinen pysähdyksen paikka ja mahdollistaja jossa hän on voinut kääntää elämänsä myönteiseen suuntaan

nythän muut maksuvelvolliset itse asiassa joutuisivat maksamaan yliopistolta saamatta jäävät maksuosuudet vaikka niiden palveluksessa olevan henkilöstön työttömyysturva on identtinen

kelan valtuutetut kaikki yhteisesti kirjelmöivät siitä että valtio turvaisi edes riittävän puskurirahoituksen jotta me pystyisimme turvaamaan ihmisille sosiaaliturvan sovittuina päivinä mutta tähänkään ei puututtu eikä korjausta tehty

kirjelmässä valtuutetut edellyttivät että kelan etuus ja toimintamenoja koskeva rahoitus on varmistettava kaikissa olosuhteissa ja tämä asia käsiteltiin myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa

kokeilussa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö yths järjestää ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon ja saa siihen korvausta sairausvakuutuksesta

myös eduskunta edellytti keväällä että hallituksen on huolehdittava pitkäjänteisesti kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta ja laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta

toisaalta suomen kannalta on hyvä että eläkesektori luetaan osaksi julkista taloutta mitä se lakisääteisyytensä vuoksi onkin

arvoisa herra puhemies

kela on myös ollut erittäin vahvasti mukana sata komitean toiminnassa

nyt tällä hetkellä me seuraamme tiukasti kelassa sitä että ihmisten sosiaaliturva mahdollistuu kaikille yhteisesti oikeaan aikaan

en ole esittämässä lain hylkäämistä vaikka suhtaudunkin siihen erittäin kriittisesti

kunnat voivat tehdä sopimuksen ythsn kanssa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä aivan kuten yliopisto opiskelijoiden osalta tehdään

käytännössä perusteluna tässä on se että moni asia jota sata komitea käsitteli vaikuttaa myös tulevaisuudessa kelan toimintaan

nyt tällä hetkellä hallitus on paikkaamassa tätä rahoitusta nimenomaan kansalaisten energiamaksujen korottamisella ja on vaikeuttamassa yritysten erityistä toimintaa

työeläkejärjestelmien itsenäisyys on säilytettävä ja niiden perimmäinen tarkoitus tulee säilyttää kaikissa eri tilanteissa

palveluseteli tulee sitä sekoittamaan entisestään

arvoisa herra puhemies

olen halunnut kuitenkin vaikuttaa ja kiirehtiä kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittämiseen ja siihen että tähän tärkeään työhön kohdennetaan riittävä rahoitus

lakiesitys olisi vaatinut ehdottomasti perustuslakivaliokunnan käsittelyn ja arvion siitä kohteleeko lakiesitys eri toimijoita perustuslain mukaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti

kansaneläkelaitoksen toiminnan tehokkuus ja varmuus vaativat myös että sillä on edellytykset toteuttaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista osaavan henkilöstön rekrytointia sekä palvelukanavien ja tietojärjestelmän määrätietoista kehittämistä

mutta käytännössä kuitenkaan näitä sopimuksia ei ole syntynyt koska yths ei saa ammattikorkeakouluopiskelijoiden palveluihin sairausvakuutuslain nojalla korvausta

meidän tulee myös muistaa että järjestelmä poikkeaa muista maista ja että meidän on kynsin hampain pidettävä kiinni tästä järjestelmästä

sosialidemokraattien tavoite sote uudistukselle on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen hyvien ja yhdenvertaisten sosiaali ja terveyspalveluiden turvaaminen sekä kuntien oman palvelutuotannon vahvistaminen

haluan tässä yhteydessä ennen kaikkea nostaa esille sen että tämä on vaikeuttanut ennen kaikkea pienituloisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä

tätä varten olemme jättäneet kaksi lausumaa joihin palaan asian toisessa käsittelyssä

toivoisin että puhemiesneuvosto pohtisi ennen asian toista käsittelyä vielä kerran vaatisiko lakiesitys perustuslakivaliokunnan käsittelyä

eläkejärjestelmää voidaan kehittää mutta ainoastaan meidän omilla ehdoillamme suomalaisten eläkeläisten hyväksi

vaikka laissa perustellaankin että palvelusetelin omavastuun on oltava kohtuullinen se mitä kohtuullisuus viime kädessä tarkoittaa miten ja kuka sen määrittää jäi vielä valiokuntakäsittelynkin jälkeen epäselväksi

tähän tilanteeseen siis tämä lakiesitys tulee tuomaan kokeiluluonteisena muutoksen

siinä mielessä ministeri kataisen kelamaksun huitaisu ei ole auttanut työllisyyttä vaan on monilta osin tehnyt sen entistä vaikeammaksi

arvoisa puhemies

toisin kuin valiokunnan enemmistö elikkä hallituksen edustajat katsomme että yliopistojen taloudellinen tilanne pitää jo nyt turvata niin että yliopistot voivat hoitaa työnantajavelvoitteet aivan samalla tavoin kuin muidenkin työnantajien on tehtävä riippumatta mahdollisista rahoitusvaikeuksista

sopimus edellyttää että kansallisessa laissa on korjausmekanismi joka käynnistyy välittömästi jos tilanne sitä vaatii